ylemmät ennustajat kalvot esittää kysymyksen ilmottautumaan osumalla seisomaan vanhalle arvoisa puhemies

arvoisa herra puhemies

ensinnäkin hallitusohjelman mukaan turve ei saa korvautua kivihiilellä

herra puhemies

julkisuudessa olleissa salakaadoissa metsästäjät kokivat olevansa pakotetut ottamaan lain omin käsiinsä koska eivät kokeneet saavansa viranomaisilta riittävää apua

kansalaisia kiinnostaa tietää mistä saamme sosiaali ja terveyspalvelumme jatkossa

tämä kaikki on johtanut katastrofiin sillä turvevarastomme ovat tyhjinä ja tilalle tuodaan proomulasteittain kivihiiltä ja kas kummaa

arvoisa puhemies

väärin hoidettu petopolitiikka on aiheuttanut välillisesti jopa yhden metsästäjän kuoleman

vihreiden ja luontoaktiivien siunauksella

viime aikoina julkisuudessa olleet vakavat lasten hyväksikäyttötapaukset ja niistä annetut lievät tuomiot ovat herättäneet ihmisissä ihmetystä ja jopa vihaa

samanaikaisesti ministeriössä kuitenkin valmistellaan päivystysasetusta joka pahimmillaan johtaa päivystävien sairaaloiden ja terveyskeskusten laajamittaiseen karsimiseen

valitettavasti näyttää siltä että tämänhetkinen petokantojen säätely ei ole riista ja kalatalouden tutkimuslaitoksen eikä maa ja metsätalousministeriön virkamiesten hallinnassa

hallitus on linjannut nopeuttavansa uusien turpeennostolupien saantia ja käytännössä se tapahtuu vain kun käsky aluehallintovirastolle lähtee ympäristöministeri niinistön esikunnasta

vaikka teille ministeri koskinen ja johtamallenne ministeriölle on kansalaisten ja erilaisten järjestöjen taholta valitettu kymmeniä ja kymmeniä kertoja ette ole korvaanne lotkauttanut kansalaisten huolille

joissakin tapauksissa potilaskyydit tulisivat olemaan niin pitkiä että yhdeksän henkeä omaava kissakin ehtisi kuolla matkalla

ministeri niinistö jos ette muuten saa viestiä aluehallintoviranomaisille perille niin lähettäkää se nyt hyvä ihme television välityksellä

ensin uskalletaan raiskata sitten oikeussalissa huppu päässä istua luimistellaan ja muutaman kuukauden kuluttua ollaan taas vapaalla jalalla

ministeri koskinen miksi ette ole ottanut vakavasti kansalaisten huolia vai oletteko jo vieraantunut kansasta

vakava kysymys teille ministeri niinistö

eduskunnan kädet ovat sidotut sillä asetuksen vireille saattamiseksi tarvitaan vain ministeri huovisen allekirjoitus

miksi ette ole jo aiemmin kiirehtinyt uusien turvelupien myöntämistä koska tiedän että aluehallintovirastossa niitä jo odotetaan

kysynkin ministeri huoviselta

miksi heikennätte kansalaisten terveyspalveluja asetuksella juuri kun puolueiden yhteisesti sopima sote laki on tulossa eduskunnan käsittelyyn ja onko keskittämisestä tehty kustannuslaskelmia vai menevätkö tällä hallituksella säästötoimenpiteet ihmishenkien edelle

onko teillä mitään keinoja jotta lain mahdollistamia koviakin rangaistuksia saataisiin otettua käyttöön vai onko ainoa mahdollisuus rikoslaissa säädettyjen minimirangaistusten nostaminen

arvoisa herra puhemies

suomesta eivät sudet metsästämällä lopu

jos aamupäivällä lopettaa suomesta viimeisen suden niin iltapäivällä on jo venäjän puolelta juosta jolkotellut uusia tilalle

arvoisa puhemies

kivihiiltä on jouduttu turvepulasta johtuen rahtaamaan muun muassa jyväskylään kuopioon ouluun rovaniemelle ja pietarsaareen

arvoisa puhemies

pitkät matkat ja huoli sairaalaan ehtimisestä lisäävät turvattomuuden tunnetta ja heikentävät potilasturvallisuutta

kannatan ed

perussuomalaiset ovat erityisen huolissaan synnytyssairaaloiden lakkauttamisesta

ministerin aiemmasta puheenvuorosta kävi ilmi että ministerin suunnitelmissa on viiden suden kaatoluvan myöntäminen mutta mielestäni viiden suden poistaminen tämänhetkisestä susikannasta ei korjaa susiongelmaa

joskus jopa satojenkin kilometrien pituisten kodin ja sairaaloiden välimatkojen vuoksi myös takseissa tapahtuneet synnytykset ovat lisääntyneet ja harvalla taksinkuljettajalla on kuitenkaan kätilön koulutus

työllisyyden edistämisen pitäisi olla kaikkien tavoitteena joten ei ole järkevää että energia ala joutuu tuomaan tarvitsemansa energian ulkomailta kivihiilen muodossa

hallituksen olisi syytä ryhtyä viipymättä valmistelemaan rikoslain rangaistusasteikkojen muuttamista siten että vähimmäistuomioita kiristettäisiin ihmisten henkeen ja terveyteen ja erityisesti lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten kohdalla

herra puhemies

mynämäellä susi tappoi viime viikonloppuna emolehmän ja toisen vasikoista

kysynkin työministeri ihalaiselta joka on paikalla

mihin toimiin aiotte ryhtyä turvataksenne ministeri ville niinistön toimien takia erittäin uhanalaisiksi lajeiksi muuttuneet turvealan työpaikat ja työntekijät

sonkajärvellä puolestaan susi on käynyt lyhyellä aikavälillä jo kolmesti lapsiperheen talon pihassa ja vieremällä ammuttiin susi rivitalon pihaan jossa lapset olivat hieman aiemmin leikkineet

tällainen päätös velvoittaisi tuomioistuimia ja olisi siten varmin tapa saada muutos nykytilanteeseen

kovemmat rangaistukset toimisivat pelotteena rikoksentekijöille ja viestittäisivät uhreille että yhteiskunta ottaa heidän kärsimyksensä myös vakavasti

ministeri koskinen susien kaatolupien vähyydestä kysyttäessä piiloudutte aina eu direktiivien selän taa niin kuin teitte äskenkin vaikka sieltä on saatu tietoon että suomi yksin päättää susikantansa suuruudesta kunhan se vain on riittävä

kannatan ed

aikooko hallitus lakkauttaa synnytyssairaaloita vielä lisää ja onko ollenkaan tehty arvioita siitä minkä verran synnytyspalveluiden keskittäminen tulee lisäämään matkalla tapahtuvia riskisynnytyksiä

kaikella kunnioituksella kunta ja sote koordinaatioryhmän puheenjohtaja kokoomuksen petteri orpo

työryhmänne laatima selvitys oli jäänyt sisällöltään niin orvoksi että vaikka tekstiä ja sisältöä oli paljon oli se kerrassaan mitäänsanomaton

onko teillä arvoisa rouva oikeusministeri valmiutta ryhtyä ripeisiin toimiin jotta tuomiot saataisiin vastaamaan edellä mainittujen rikosten vakavuutta koska nyt niin ei näytä olevan

miksi teillä hyvät hallituksen edustajat on niin tulenpalava kiire viedä läpi tätä kuntajakouudistusta

arvoisa puhemies

heti syyskauden alkajaisiksi eduskunta joutuu käsittelemään lakiesitystä jalkaväkimiinojen hävittämisestä

oli mielenkiintoista lukea tämän päivän helsingin sanomista ulkoministeri erkki tuomiojan vähättelevää lausuntoa käsittelyssä olevasta lakiesityksestä jossa hän leimasi itsensä asiassa ainoaksi oikeassa olevaksi

lausuntoa voisi verrata hänen antamaansa yhtä päättömään lausuntoon jonka mukaan metsästysaseet täytyisi kerätä metsästäjiltä pois ampuma ja metsästysseurojen säilytettäviksi

arvoisa puhemies

kannatan ed

arvoisa puhemies

kannatan ed

himasen työryhmän selonteon lopullinen hinta nousee yli miljoonaan euroon raportin josta kansalaisillemme ei ole todellisuudessa mitään hyötyä

aikanaan tehty päätös ottawan sopimukseen liittymisestä on mielestäni turhanpäiväinen ja puolustuskykyämme heikentävä ja kaiken lisäksi se on tullut maksamaan suomelle jo satoja miljoonia euroja korvaavien järjestelmien hankinnassa

tämän rahan olisi voinut käyttää parempaan tarkoitukseen esimerkiksi lastensairaalaan tai työttömien tukiyhdistyksille jaettavaksi ruokailun järjestämiseen

onko pääministeri todella niin että meillä on tässä taloudellisessa tilanteessa haaskata rahaa miljoona euroa humpuukiin

kannatan ed

himasen työryhmän tulevaisuusselonteon julkistamistilaisuudessa mainittiin useaan otteeseen arvokkuus ja arvokkaan elämän kulttuuri ja käsite

on esiintynyt kannanottoja joiden mukaan uudet järjestelmät olisi jo hankittu mutta sellaisia järjestelmiä ei ole jotka vastaisivat maamiinoja

hallituksen esityksessäkin mainitaan että korvaava menetelmä mahdollistaa ainoastaan kohtuullisen korvaamisen kansallisessa puolustuksessa

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

ruotsia saa puhua joku muu kuin minä

tietääkseni tasavallan presidentti tarja halonen perusteli aikoinaan jalkaväkimiinojen hävittämistä solidaarisuudella niitä maita kohtaan joissa miinoja on holtittomasti kylvetty siviilien kiusaksi outo ja ontuva perustelu nykyiseltä puolustusvoimien ylipäälliköltä

kannatan ed

suomi on etunenässä ryntäämässä kaiken maailman sopimuksiin vain solidaarisuuden vuoksi vaikka ne eivät ajaisi suomen asioita millään lailla pikemminkin heikentävät

tästä eräänä surullisena esimerkkinä voisin mainita suomen avokätisyyden eun kriisimaiden pelastamisessa

jos joku maa ilmoittaa lopettavansa kokonaan asevoimansa tarkoittaako se että meidänkin pitäisi hyvän tahdon eleenä tehdä niin

en voi olla kuitenkaan palaamatta tässä yhteydessä surullisen kuuluisaan puolustusvoimauudistukseen jossa varuskuntien lakkauttamisen myötä varusmiesten palveluspaikan ja kodin välinen matka piteni suhteettoman suureksi kuten pohjois karjalan prikaatin lakkauttamisen kohdalla kävi

jokaisen maan niin kuin suomenkin tulisi miettiä ensisijaisesti sitä mikä omalle maalle on paras ratkaisu

kysyisin ministeriltä jos vielä ministeri kiuru ehtii mennä paikoilleen tuonne aitioon miten hallitus on yle veroa suunnitellessaan ottanut huomioon ne kansalaiset jotka eivät katso televisiota taikka kuuntele radiota lainkaan

esityksessä olisikin pitänyt ottaa huomioon myös varusmiesten lomien pituus sillä palveluspaikan ja kodin välisen matkan pidetessä lyhyen loman aikataulu menee entistä tiukemmaksi

hinnannousuun on vaikuttanut muun muassa arvonlisäveron korotus sekä isojen kauppaketjujen valta markkinoilla

miten olette huomioineet esimerkiksi pitkäaikaissairaat jotka makaavat kuukausi tai vuositolkulla tiedottomana tai tajuissaan sairaaloissa mutta eivät pysty käyttämään minkäänlaisia tiedotusvälineiden palveluja

yksi olennainen syy hinnannousuun on kotimaisen maatilatuotannon kannattamattomuuden lisääntyminen kotimaisen ruuan hinta kun on noussut eun tiukkojen säädösten myötä joita eivät tunnollisen suomen lisäksi läheskään kaikki eu maat noudata

tämän seurauksena kiire saattaa aiheuttaa tieliikenteessä mahdollisia onnettomuusriskejä ja yksikin lyhyen loman aiheuttama varusmiesuhri on liikaa

hallituksen esityksessä mainitaan myös että suomen puolustamisessa jalkaväkimiinoilla on ollut erityinen merkitys laajamittaisen hyök käyksen torjunnassa eikä suomella ole miina aseen ohella muita määrällisesti riittäviä asejärjestelmiä joilla mekanisoidun hyökkääjän liikettä kyettäisiin hidastamaan ja pysäyttämään yhtä tehokkaasti

mielestäni olisikin ollut hyvä että kyseessä olevaan hallituksen esitykseen olisi sisällytetty pitkämatkalaisten varusmiesten lomien pidennys palvelusaikaa lyhentämättä

tai entäs ne kansalaiset joilla ei uskonnollisen vakaumuksen vuoksi ole taloudessa televisiota eikä radiota

mielestäni yle vero ei ole heidän kohdallaan oikeudenmukainen ja onhan tämä lisävero vähäosaisille

eikö nyt jo olisi korkea aika tehdä jotain sen eteen että kotimaisen elintarviketuotannon kilpailukyky säilyisi ja tämän seurauksena ruuan hinta pysyisi kaikkien kansalaisten kukkarolle sopivana

arvoisa puhemies

viime päivien surulliset uutiset nordean väen vähennyksestä sekä upmn kouvolan myllykosken tehtaan lopettamisesta tuovat jälleen satoja ja satoja vanhempaa ikäluokkaa olevia työttömiä sekä suuria haasteita heidän uudelleen työllistämisestään

vihollisen uhka on aina olemassa ja eikös ole tarkoitus että sitä varten meiltä löytyy tehokas maanpuolustusjärjestelmä kuten jalkaväkimiinat

arvoisa puhemies

mitä hallitus aikoo tehdä myllykosken tehtaalta työttömäksi jääneiden ja ylipäänsä kymmenientuhansien suomalaisten ikääntyneiden työllistymisen parantamiseksi ja ikäsyrjinnän lopettamiseksi työelämässä

monella pienyrittäjällä on toimiva vanha pakettiauto joka nyt pakotetaan ympäristöveron kustannuksella vaihtamaan uuteen talli tähtää miehelleen

keskustelu asiasta

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

susi ja karhukanta on lisääntynyt itä ja pohjois suomessa räjähdysmäisesti enkä ymmärrä vouhotusta susien ja karhujen suojelusta siinä mielessä

ovathan pedot uhkana koululaisille syrjäseuduilla kuten lieksan viekin tapauksessa jossa karhu viime syksynä ammuttiin sadan metrin päähän koulun pihasta jossa aiemmin koululaiset olivat olleet välitunnilla

on myös ihmeellistä ja kummaa että jos ja kun susi ilmestyy etelän kaupungin liepeille se ammutaan heti mutta syrjäseutujen eläkeläiset kyllä saavat jäädä susien syötäväksi rauhassa

perussuomalaisten kehitysohjelmassa kuitenkin jokainen voisi omien varojensa ja hyväntahtoisuutensa puitteissa sijoittaa kehitysapuun vaikka kuinka paljon oman varallisuutensa mukaan

jokaiselle kuitenkin jäisi harkinta siitä antaako tukensa suomalaisille vähäosaisille joiden määrä on jatkuvassa kasvussa vai antaako tukensa sitten ulkomaille

siksi onkin välttämätöntä että jatkossa varmistetaan se ettei ulkomainen kehitysapu mene heimopäälliköiden pippaloiden kestitsemiseen ja hoitoon

arvoisa puhemies

maansisäisen kaapeloinnin aiheuttama sähkönhinnan nousu ei ole suinkaan ainoa tekijä joka vaikuttaa jatkuvasti nouseviin energianhintoihin vaikka näin kuulee usein väitettävän

myös rakenteilla olevan uudenkaupungin soijatehtaan mahdollinen tuotanto tuhoaisi omalta osaltaan sademetsiä sen sijaan että hyödynnettäisiin kotimaassa viljeltyä öljy ja valkuaiskasvituotantoa

edustaja zyskowiczille sen verran että hän varmaan kohdisti puheenvuoronsa lähinnä minulle ja haluaisin kertoa sen että tästä ministerin jääviyskysymyksestä on jätetty oikeuskanslerille tutkimuspyyntö ja minä toivoisin että annettaisiin oikeuskanslerille nyt työrauha tehdä työnsä ja katsotaan sitten kahden viikon päästä minkälainen päätös sieltä tulee

kumpi on teidän mielestänne tärkeämpää edistää edellä mainitsemaani kotimaista tuotantoa jonka viljelyllä olisi mahdollisuus lisätä todellista maataloustuloa ja sitä kautta estää valtion velkaantumista vai jatkaa nykyistä valtion tukemaa paljuöljyn tuontia

pienituloisten jo valmiiksi tiukalla olevat kukkaron nyörit tiukkenevat entisestään ministeri niinistön vihreiden saneleman ja kansalaisille kalliiksi käyvän energiapolitiikan johdosta

sitten miten on ministeri vapaavuori kumpi teille on tärkeämpää taata kohtuullisen hintaiset sähkölaskut pienituloisille kansalaisille vai nöyristellä vihreiden käsittämätöntä energiapolitiikkaa

arvoisa puhemies

itämeren saastumisen yhteydessä suomalaisesta maataloudesta käytävä keskustelu on usein syyllistävää vaikka juuri suomalaiset viljelijät ovat tehneet itämeren hyväksi tällä saralla enemmän kuin monet muut rantavaltiot yhteensä

onkin käsittämätöntä että valtio lakkautustoimillaan aiheuttaa suurtyöttömyyttä jo ennestään maan pahimmalle työttömyysalueelle